pätkätyöntekijöille on turvattava kunnollisen pituiset lomat lomapankilla

kun suomi liittyi emun kautta euroopan valuutta alueeseen siinä päätöksen yhteydessä ei pitänyt olla mahdollista tällainen mitä valtiovarainministeri ja hallitus nyt esittävät

tässä nuorten yhteiskuntatakuu nousi edustaja mäntylän ja edustaja alanko kahiluodon puheenvuoroissa esille ja todella on niin että nyt tämä etsivä nuorisotyö laajennetaan koko valtakuntaa koskevaksi mikä on erittäin hyvä ja siihen on varmistettu rahoitus

suomen työllisyysongelma on tietysti liittynyt ennen muuta teollisuuteen

arvoisa puhemies

meillä on hyvää yhteistyötä nyt

kunnossa kaiken ikää hanke esimerkiksi on tyypillinen esimerkki sellaisesta jossa palkitaan ja kannustetaan työpaikkoja saamaan ihmiset liikkeelle

teidän avustajanne wikileaksin mukaan kävi ennen viime eduskuntavaaleja lupaamassa yhdysvaltain suurlähetystössä että suomi liittyy natoon jos kokoomus on pääministeripuolue

pitkäaikaistyöttömyys kasvaa ja jopa puolet pitkäaikaistyöttömistä ajautuu pysyvästi työttömiksi jos ongelmaan ei puututa nyt

sen vuoksi hämmästelen ed

mutta kyllä täytyy sanoa että ei suomi ja hallitus ole kaikella tapaa onnistunut myöskään näistä ulkopuolisista huolimatta

eli minusta on hienoa että me käymme täällä nyt keskustelua laajasti ja nimenomaan yli hallintorajojen ja pohdimme mitä ne keinot ovat joilla saadaan ihmiset liikkumaan entistä enemmän

heinosen väitettä että suurimmin tarvitsevat saavat nyt tämän lapsilisän korottamisen

tällaisiako vuotoja tulee nyt sitten berliinin ja lontoon matkoilta tulevaisuudessa

tänään tullut uutinen siitä että pitkään vasemmiston ajama ajatus siitä että valtio lähtee osaomistajana stxn turun telakkaan on hyvä uutinen ja toivottavasti toteutuu

valtaosa tietenkin ohjautuu ammatilliseen koulutukseen yleissivistävään koulutukseen mutta on niitä jotka tarvitsevat muunlaisia ratkaisuja oppisopimuskoulutusta tai työpajatoimintaa joka on erittäin hyvä ja tärkeä askel kohti muuta koulutusta tai työelämää

eikö nyt kaikkein suurin tarve ole niillä kaikkein köyhimmillä perheillä niillä perheillä jotka joutuvat elämään toimentulotuen varassa

se on kansantaloudellinen kysymys se on jokaisen yksilön psyykkisen ja fyysisen kunnon ja työkyvyn kannalta ihan keskeinen kysymys

kun meillä ei ole kuitenkaan tullut massatyöttömyyttä teollisuuden ongelmista huolimatta se on johtunut kotimaan markkinoista palvelusektorista kotimaisesta kysynnästä

arvoisa puhemies

suomessa elää suuri joukko viime laman aikana työttömiksi jääneitä ihmisiä surkean alhaisella työmarkkinatuella

arvoisa puhemies

mitä tulee kysymykseen indeksistä olisi kohtuullista kun kaikki kustannukset nyt nousevat että lapsiperheet jollain tavalla pystyisivät elämään

vihreiden pääideologin osmo soininvaaran puheet siitä että työttömät tulevat liian hyvin toimeen pulloja keräämällä ovat suoranaista työttömien pilkkaamista

voi olla että tästä kokoomuksen kynnyskysymyksestä indeksistä tulee sellainen kynnys johon kokoomus vielä kopsahtaa ja silloin kirkkaaseen otsaan sattuu

hallitushan sitoo myös opintorahan indeksiin joten se tulee jatkossa seuraamaan indeksiä että tehdään pieniä parannuksia myös näihin opintososiaalisiin etuisuuksiin

holtittomasta taloudenpidosta kreikassa hyötyi kreikan eliitti

nyt pienituloiset kreikkalaiset ollaan laittamassa maksumiehiksi ja tämän lainapaketin kautta myös suomalaiset pienituloiset ollaan laittamassa maksumiehiksi

konkreettisilla toimilla voimme varmistaa sen ettei nyt työttömäksi jääneillä ole edessä samaa vuosia tai vuosikymmeniä kestävää osattomuutta joka on monen viime laman uhrin kohtalona

se johtuu siitä että opintotuen tarkoituksena on turvata täysipäiväistä opiskelua ei niin että se on palkinto suoritetuista opintopisteistä mutta kyllä sitä voi ja sitä on aika reilusti korjattu

jos hallituksen esitys kreikka paketista menee läpi finanssikriisin aiheuttajat pääsevät jälleen kerran kuin koirat veräjästä

rouva puhemies

ensi vuonna työttömyysasteen odotetaan nousevan korkeammaksi kuin kertaakaan tällä vuosituhannella

tämä uusiutuviin kotimaisiin panostaminen olisi joka tapauksessa tehty riippumatta ydinvoimapäätöksestä sitä edellyttävät eun sitovat päätökset

meidän esityksiämme pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseksi ovat sen hoitamiseen kohdennettu raha ja uusien toimenpiteiden tarjoaminen

hätätilan sijaan keskustavetoinen hallitus leikkaa työllistämismäärärahoja antaa työttömien työkyvyn heikentyä ja syrjäyttää pitkäaikaistyöttömiä

jälleen kerran hallitus haluaa toteuttaa sitä mallia jossa voitot on yksityistetty ja nyt tappioiden kohdalla tappiot ollaan sosialisoimassa ja maksu lankeaa tavallisten ihmisten niskoille

arvoisa rouva puhemies

kukaan ei kiellä avointa keskustelua mielipiteiden kertomista mutta on aivan eri asia kertooko kokoomuksen puheenjohtaja kokoomuksen puoluevaltuustossa kokoomuksen kantoja vai suomen pääministeri berliinissä tai lontoossa pääministerinä omia kantojaan

jos tällainen tahti jatkuu niin lainauskorvauksissa päästään kohti sitä pohjoismaista tasoa ja siinä on oikein hyvä painotus ollut

kimmo kiljunen me emme halua vahvaa presidenttiä sisäpolitiikassa mutta me haluamme että suoralla kansanvaalilla valitulla tasavallan presidentillä on todellista sananvaltaa ulko ja turvallisuuspolitiikkaan

leikkaamalla koulutuksesta ja tutkimus ja kehitystoiminnasta hallitus myös syö tulevan kasvun ja työllisyyden eväitä

arvoisa rouva puhemies

aivan niin kuin edustaja uotila totesi niin se on sekä arkkitehtonisesti historiallisesti että urheilullisesti tärkeä rakennus

me emme halua vastoin kansan tahtoa muuttaa sitä tilannetta jossa tasavallan presidentti johtaa ulko ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa

tällä paketilla vapautetaan pankit sijoitustoimintansa riskeistä julkisilla eurooppalaisten varoilla

monien arvioiden mukaan lasten varhaiskasvatus on parasta ennalta ehkäisevää toimintaa

nämä tulkitaan ilman muuta samalla lailla kuin me tulkitsemme jos tänne esimerkiksi cameron tulee vierailulle ja hän kertoo kantojaan kyllä ne tulkitaan ison britannian kannoiksi

tämä osoittaa että ydinvoimaa ei haluta rakentaa suomalaiselle teollisuudelle vaan sitä halutaan rakentaa vientiin

pitkäaikaistyöttömyyden nujertaminen ei ole työllisyys ja työvoimapolitiikkamme keskiössä

sillä varmistetaan sitä että lapsia ei varhaisessa vaiheessa syrjäytetä yhteiskunnasta varhaisessa vaiheessa nähdään mahdollisia ongelmia niihin pystytään puuttumaan ja löytämään ratkaisuja

te haluatte tällä esityksellä että pääministeristä tulee vallan keskittymä jolla on sekä sisä että ulkopoliittinen valta vastaava kuin se vahva presidentti oli aikaisemmin

käytännössä kannustaminen on tarkoittanut sitä että työttömyyden pitkästä päästä toimenpiteitä on siirretty työttömyyden lyhyeen päähän alle kolme kuukautta kestävään työttömyyden hoitoon

tarkoitus ei ole luoda suomalaisia työpaikkoja

myöhemmin selvisi että alkuperäisessä tekstissä oli käytetty vielä hiukan voimakkaampaa nimitystä jonka jätän eduskunnan arvokkuuden vuoksi lausumatta

miksi te pääministeri miksi te puolustusministeri viikko toisensa jälkeen jatkuvasti viette eteenpäin suomen nato jäsenyyttä vaikka hallitusohjelma sanoo toisin

on varauduttu niin että veikkauksen tästä rahastosta josta tämmöisiä suuria hankkeita kuten aikaisemmin esimerkiksi oopperataloa on rahoitettu löytyisi niin että se ei leikkaannu pois muualta ja tällä pystyttäisiin tämä perusparannus nyt tekemään ja odotetaan niitä hankesuunnitelmia ja laskelmia siitä

ydinvoimaa on perusteltu venäjän tuontisähköstä luopumisella ja pääministeri vanhanen te perustelitte hiilivoimalaitosten sulkemisella

mutta tämä kovasanaisempi presidentti kekkosen muotoilu sopisi hyvin tässä päivässä viestiksi nykyiselle hallitukselle

pitää muistaa että vaikka kaikki me olemme lukeneet esimerkkejä kreikan erilaisista eduista miettineet pitääkö itkeä vai nauraa niiden edessä niin tosiasiassa valtaosa kreikkalaisista on hyvin pienituloisia

kuten ministeri lindströmin puhe osoitti hallituksella ei ole uskottavaa ohjelmaa työllisyyden parantamiseksi

perusparannushan on ensimmäinen askel joka pystytään tällä nelivuotiskaudella hoitamaan mutta sen jälkeen pitää vielä kehittää eteenpäin jotta siitä tulee entistä modernimpi urheilun ja kulttuurin keskus

vasemmisto ei hyväksy sitä

tämä on esitys siitä että lasten varhaiskasvatusoikeutta rajataan vanhempien työmarkkina aseman perusteella

valtiovarainministeri katainen on sanonut aikaisemmin että hallitus ei nosta veroja eikä leikkaa palveluita

palkkojen ja työehtojen heikennykset eivät luo uusia työpaikkoja vaan ne heikentävät kansalaisten ostovoimaa ja siten pahentavat työttömyyttä

arvoisa puhemies

tämä on tässä keskustelussa unohtunut ja nyt imfn sokkikapitalismilla halutaan nämä jotka nyt jo elävät vähällä panna vielä entistä ahtaammalle

kysymys ei ole ainoastaan rahasta kysymys on myös marssijärjestyksestä siitä miten työttömyysmäärärahoja käytetään

se leikkaa palveluita kunnissa se lomauttaa ihmisiä kunnissa se korottaa veroja kunnissa sillä että kuntien taloutta ei laiteta kuntoon

voiko itse asiassa enemmän pahemmin voimakkaammin jakaa tuoda lapsia jotka tuodaan ja lapsille muokkaa yhteiskuntaa luokkayhteiskuntaan kuin että heitä varhaisessa vaiheessa vanhempien työmarkkina aseman perusteella jaetaan

arvoisa puhemies

vaikuttaa siltä että ei ministeri risikko eikä hallitus halua korjata tätä ehkä kaikkein suurinta vääryyttä mikä köyhiä lapsiperheitä kohtaa

ostovoiman leikkaamisesta kärsivät erityisesti myös pienet yrittäjät vuokra tai asuntolaina tai sähkölasku on maksettava ruokaa on työntekijöiden ostettava

tavoitteeksi on asetettava syvenevä palvelu se että työttömyyden pitkittyessä siirrytään työttömän tilanteen mukaan räätälöityihin toimiin

perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kimmo sasi esittelypuheenvuorossaan totesi että tämä keskustelu syntyi siitä että oli tiettyjä rahoittajia jotka pyrkivät ostamaan valtaa

ministeri katainen noin viisi minuuttia sitten te sanoitte että sosiaalipoliittisesti etuudet on suunnattu niille jotka kaikkein eniten tarvitsevat

arvoisa puhemies

tällöin kreikalta on vaadittava raha avun ehdoksi sellaisia toimenpiteitä jotka oikeasti koskettavat niitä jotka tämän ongelman ovat aiheuttaneet ja jotka ovat tästä voiton itselleen keränneet

asunnottomuuteen on monia syitä työttömyys avioerot sairaudet päihdeongelmat mutta yksi syy on myös se että asuminen kerta kaikkiaan on niin kallista että tulee maksuvaikeuksia ei pysty pysymään vuokra asunnossa ja sieltä uudestaan nouseminen työelämään ja uuteen asuntoon on erittäin vaikeata

kun ostovoima heikkenee ihmiset joutuvat karsimaan palveluiden hankkimisesta

tämä johtaa niin kuin tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa kuultiin asiantuntijoiden mukaan siihen että monet niistä lapsista jotka ehkä kaikkein eniten tarvitsisivat varhaiskasvatusta täysipäiväistä varhaiskasvatusta saattavat jäädä sen ulkopuolelle

ne varmasti maksavat hieman enemmän massatoimiin verrattuna mutta ne myös palvelevat paremmin ja tulevat pitkässä juoksussa yhteiskunnalle huomattavasti edullisemmaksi

arvoisa puhemies

tarvitsevatko teidän mielestänne kaikkein eniten sosiaalipoliittisesti etuisuuksia kaikkein köyhimmät perheet vai kaikkein rikkaimmat perheet

arvio minulla on se että kohtuullisen hyvin he siinä onnistuivat minkälaista politiikkaa hallitus on tehnyt ketä hallituksessa on istunut

väitteet verrokkimaihimme nähden korkeasta työvoimakustannuksien tasosta tai lyhyestä vuotuisesta työajasta ja niiden esittäminen vientiongelmien keskeiseksi syyksi eivät kestä lähempää tarkastelua

eikö nyt tämän rehellisen puheenvuoron jälkeen teidän ministeri vanhanen pitäisi ohjeistaa valtiovarainvaliokuntaa korottamaan selkeästi kuntien apuja jotta voidaan palveluiden leikkaukset lomautukset välttää

on hyvä huomata että jo nyt valtaosa lapsista joilla toinen vanhempi on kotona eivät ole kokoaikaisessa päivähoidossa vaan käyttävät nyt jo osa aikaista mahdollisuutta

jos olette sitä mieltä että kaikkein köyhimmät perheet tarvitsevat näitä etuisuuksia enemmän kuin kaikkein rikkaimmat perheet niin oletteko te valmis siitä huolimatta että teidän puolueenne ministeri vastustaa lapsilisien antamista kaikkein köyhimmille etuoikeutettuna tulona muuttamaan vaatimaan lainmuutosta

mutta oleellinen kysymys on se että ministeri jakaa olemassa olevien sääntöjen perusteella ja säännöt perustuvat siihen että toiminnan laatu ja laajuus ovat jakokriteereitä

tämä vaalirahasotku joka erityisesti keskustan ja kokoomuksen ympärillä pyöri jossa nova groupin ja kehittyvien maakuntien suomen kautta on jopa ollut mahdollisesti rikollisia piirteitä on kuitenkin tuottanut hyviäkin asioita

mitä asuntoministeri tekee sille että ara ja korkotukilainarajoista vapautuviin asuntoihin ei tehdä näin törkeitä korotuksia jotka voivat ajaa ihmisiä asunnottomuuteen

kun täällä maalaillaan miten hieno paketti se on kreikkalaisille niin se että sitä ei hyväksytä edes kreikassa on osoitus siitä ketkä tässä joutuvat maksamaan

mutta tässä halutaan rajata vanhempien vapautta

tämä nyt käsittelyssä oleva lakiesitys tuo avoimuutta jossain määrin lisää tuo selkeyttä vaalirahoitukseen mutta kyllä se edelleen on tynkä

euroalueen valtiovarainministerien ja kansainvälisen valuuttarahaston ajama tukipaketti johtaa siihen että talouskriisin syypäät pankit ja sijoittajat pelastuvat

mutta en minä voi myöskään jakaa ministerinä vastoin sitä mitkä ovat ne perusteet joilla näitä tukia on haettu

molemmat luvut ovat kasvussa eivätkä varmasti käänny alaspäin ilman työvoimapolitiikan marssijärjestyksen muutosta

muistan viime kaudella niitä puheita joissa kyyneleet silmissä esimerkiksi keskustan edustajat puolustivat perheen vapautta valita mikä on lapsen kannalta paras ratkaisu

pitääkö tukea nousevia järjestöjä

vasemmisto vaatii pitkäaikaistyöttömyyden nujertamista

tarastin työryhmä istui jossa olivat kaikki täällä parlamentissa edustetut puolueet ja teki esityksen vaalirahoituksesta